miksi te ette halua lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätä valtion tuloja muuttamalla pääomatuloveron progressiiviseksi

mutta siitä huolimatta että vastaukset eivät tyydyttäneet haluan toivottaa hallituksen ministereille puhemiehelle edustajatovereille ja kaikille kyselytuntia seuraaville kansalaisille hyvää rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta

satonen että myöskin pääministeri täällä viljelevät sellaista väitettä että siirtymäaika olisi jollain lailla ollut synnyttämässä suomeen vuokratyömarkkinoita

nyt kerron teille pääministeri että isossa britanniassa ruotsissa ja irlannissa ei ollut käytössä siirtymäaikaa mutta esimerkiksi ruotsissa jossa ei ollut käytössä siirtymäaikaa on täsmälleen samat ongelmat

vuokratyömarkkinat syntyivät myös ruotsiin ja siellä painiskellaan samojen ongelmien kanssa kuin suomessa joten on täysin edesvastuutonta väittää että siirtymäaika olisi jollain lailla ollut suomeen syntyneiden vuokratyömarkkinoiden takana

kun kerran palkansaajien keskusjärjestöt ovat hyvin selkeästi ja myöskin sdp esittäneet sitä että ammattiliitoille myönnettäisiin kanneoikeus jotta me voisimme tätä harmaata taloutta ja kaksia työmarkkinoita olla torjumassa niin mikä on teidän henkilökohtainen mielipiteenne tähän asiaan

raville että mielestäni on älyllisesti epärehellistä puhua täällä pelkästään ansiotuloveron kevennyksestä samaan aikaan kun tämä hallitus on keventänyt lähes kymmentä eri verolajia

arvoisa puhemies

samaan aikaan haluaisin todeta myöskin ed

me haluamme että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja sen takia meistä on väärin että kuntaveroa nostetaan koska se on tasavero ja se kohtelee pienituloisia ihmisiä kaikista kovimmalla kädellä

koska me kaikki tiedämme että suomi on viennistä riippuvainen maa meidän keskeinen markkina alueemme on eurooppa niin silloin meidän on hyvin tärkeää huolehtia siitä että euroopan talous voi hyvin ja euroopassa on vakaus

se on suomalaisen työntekijän lapsiperheen eläkeläisen etu

minulle jäi hieman epäselväksi miksi te ministeri katainen ette ole tuonut esitystä pääomatuloveron nostamiseksi ja kun kuuntelin teidän puhettanne niin ymmärsin että ette ole myöskään tulevaisuudessa tuomassa esitystä tällä vaalikaudella pääomatuloveron nostamiseksi

sekö on sosiaalista hallitusta

suomen malli on mielestäni oivallinen esimerkki juuri siitä miten samaan aikaan voimme sopeuttaa taloutta eli taittaa velkaantumista mutta huolehtia myöskin kasvupanostuksista ja työllisyydestä

minusta on erittäin hyvä asia että me pystyisimme muodostamaan yhteisen tilannekuvan opposition hallituksen työmarkkinajärjestöjen ja ehkä muidenkin keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa niin tästä suhdannetilanteesta kuin meidän teollisuuden rakennemuutoksesta kuin myöskin julkisen talouden kestävyysvajeesta ja siihen liittyvistä haasteista

samalla tuolla pääomatuloveron nostolla saataisiin myöskin lisää tuloja valtiolle ja niillä tuloilla voitaisiin korjata vaikkapa kaikista köyhimpien lapsiperheiden lapsilisäleikkaukset

ja tietenkin niin kuin tuossa avauspuheenvuorossani totesin olisi poikkeuksellisen tärkeää että maahan kyettäisiin rakentamaan työllisyyssopimus jossa me turvaisimme uusien työpaikkojen syntymisen suomeen mutta vahvistaisimme myöskin palkansaajien ostovoimaa ja suomen kilpailukykyä

sen lisäksi että suomessa on tällä hetkellä talouskriisi meillä on käynnissä työllisyyskriisi niin meillä on valitettavasti syntynyt yhteiskuntaan myös luottamuskriisi

kalli puhuu siitä että tämä tämänaamuinen ratkaisu on itse asiassa kunnianhimoisempi kuin oli hallituksen alkuperäinen esitys

sen jälkeen olemme yhdessä sopineet työmarkkinajärjestöjen kanssa että työmarkkinajärjestöt aloittavat neuvottelun suuresta eläkeuudistuksesta jonka tavoitteena on saada sellainen eläkejärjestelmä suomeen joka on tulevienkin sukupolvien näkökulmasta oikeudenmukainen eli turvaa myöskin tulevien sukupolvien eläkelupauksen

arvoisa puhemies

minua kyllä hieman hämmentää hallituksen sekava tilanne

alkoholiveroa suomessa on nostettu mutta niin kuin edustaja tynkkynen täällä aivan oikein totesi tässä tilanteessa jossa jokainen maa itse päättää omasta verotuksestaan joudumme tietenkin tarkkailemaan myös sitä mitä naapurimaissa verotuksessa tapahtuu jotta emme sitten omalla käyttäytymisellämme olisi vauhdittamassa alkoholin tuontia merkittävässä määrin ulkomailta suomeen

nimittäin pääministeri vanhanen täällä vähän aikaa sitten totesi että kaikki vaihtoehdot mukaan lukien eläkeleikkuri ovat nyt tällä hetkellä pöydällä työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen työryhmissä

olen hyvin tyytyväinen siitä että valtioneuvosto otti vastaan vaatimukseni pääministerin ilmoituksesta ja tämä keskustelu käydään täällä salissa koska se on hyvin tärkeää

tarkoitus on kompensoida sekä kunnille että seurakunnille yhteisöveron lasku yhteisöveron jako osuutta korottamalla

arvoisa puhemies

minä ymmärrän että voi olla vaikeaa neuvottelutaktisista syistä lähteä yksittäisiä summia täällä eduskunnan suuressa salissa läpi käymään mutta eikö olisi reilua ja avointa ja rohkeaa myöskin pääministeri että te kertoisitte oletteko te valmiita lisäämään suomen vastuuta ja suomen osuutta tässä ervvssä eli oletteko te ylipäänsä valmiita siihen että suomen osuus tässä kasvaa vai lähdettekö te siitä että tämä on se taso josta pidetään kiinni ja suomen vastuita ei enää olla lisäämässä

eli minusta kaikki kannattaa nyt perata ja kammata ja katsoa mitkä ovat sellaisia jotka saadaan nopeasti liikkeelle ja joilla syntyy mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja

jonkin verran viron kanssa keskustelua myöskin alkoholin verotuksesta ministeritasolla on käyty mutta minusta tuo ajatuksenne siitä että lisääntyvässä määrin myöskin naapurimaiden kanssa tätä keskustelua voitaisiin lisätä on mielestäni ihan perusteltu ja sitä varmaa voida viskiä

täällä edustaja ruohonen lerner käytti kohtuullisen kovaa kieltä ja edustajalle voisin todeta että sosialidemokraattien kanta ennen eduskuntavaaleja ja eduskuntavaalien jälkeen liittyen pakkoliitoksiin on täysin sama

arvoisa puhemies

te olette pitkän linjan ministeri

te olette istunut lukemattomissa budjettineuvotteluissa ja myöskin kehysriihineuvotteluissa ja tiedätte että aina valtion budjetti kuten myöskin kehykset laaditaan valtiovarainministeriön kasvuennusteen pohjalle ei keskustan kasvuennusteen pohjalle eikä minkään muunkaan poliittisen liikkeen kasvuennusteen pohjalle

perinteisesti nimenomaan uudisrakentaminen peruskorjaukset täällä mainitut homekiinteistöt ja sitten myöskin infrahankkeet ovat sellaisia joita nopeasti saadaan liikkeelle

ne perustuvat parhaimpaan käytettävissä olevaan virkatietoon joka meillä valtiovarainministeriössä on ja valtiovarainministeriön virkakunnan esityksen mukaan tuo luku on myöskin tähän kehyspäätökseen sisällytetty ja uskon että he ovat taas omassa arviossaan käyttäneet myöskin kansainvälistä tutkimustietoa hyväkseen

arvoisa puhemies

kun kuuntelin teitä ministeri hyssälä niin minulle tuli sellainen olo että teidän puheenvuorostanne tulee kuva että kaikki suomessa on jo hoidettu ja hyvin

arvoisa puhemies

sen sijaan on välttämätöntä uudistaa kuntarakennetta jotta me saamme myöskin tulevaisuudessa entistä parempia palveluita kuntalaisille

olemme esittäneet konkreettisia esityksiä siitä miten alkupäässä nuorten osallistumista työelämään voidaan nykyisestä enemmän lisätä

valitettavasti tämä oikeus ei tällä hetkellä kaikissa suomen kunnissa toteudu niin kuin lääninhallituksen selvitykset kertovat

tähän te voisitte mielestäni vastata ilman että otatte eksakteihin summiin kantaa

me emme voi rakentaa suomen talouspolitiikan linjaa satujen varaan vaan meidän täytyy rakentaa se sen ennusteen varaan jonka ministeriön virkamiehet virkavastuulla meille tekevät

olisin toivonut että hallitus olisi osoittanut myös ministeri sinnemäki hieman empatiaa niitä todella köyhiä perheitä kohtaan jotka tällä hetkellä ovat suurissa vaikeuksissa ja valmistautuvat jouluun

minusta on erityisen tärkeää että vaikeinakin taloudellisina aikoina me tuemme rehellistä yrittämistä me tuemme sitä että yritykset eivät toimi vilunkipelillä vaan kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä ja ovat sitä kautta myöskin tasavertaisessa kilpailuasetelmassa toisiinsa nähden

paremmista terveyspalveluista päivähoidosta vanhustenhuollosta peruskoulusta niistä arjen palveluista joita ihmiset omassa elämässään käyttävät turvallisemmasta arjesta tavallisille suomalaisille

ennusteessa on huomioitu myöskin sopeutuksen hidastava vaikutus talouskasvuun eli myös sillä puolella näitä vaikutuksia on arvioitu

sdp ei ole kiristämässä työn verotusta sdp haluaa kiristää pääomien varallisuuksien omaisuuksien verotusta

me emme kannata sitä että välillisiä veroja lisätään esimerkiksi energiaveroja tai arvonlisäveroa koska ne ovat tasaveroja ja niissä köyhä ja rikas maksavat saman veroprosentin ja se kohdistuu kaikista kipeimmin pienituloisiin ihmisiin

siellä oli myös kehitysministeri haavisto siellä oli ulkoministeri tuomioja ja se oli juuri ministeriöiden yhteistyössä tehty hallituksen yhteinen toimintaohjelma

mitä tulee sata komiteaan jonka raportti toivottavasti huomenna on meidän kaikkien saatavilla tietojemme mukaan sekin on jäämässä varsin torsoksi ja rahaa todellisen perusturvan parantamiseen ei ole varattu

näin ollen mielestäni olisi tärkeää että myös tämä hallitus tekisi toimintaohjelman jotta te tiedätte ulkoministeriössä mitä siellä valtiovarainministeriössä tehdään ja valtiovarainministeriö tietää mitä ulkoministeriössä tehdään

solidaarisuusvero suurten perintöjen verotuksen kiristäminen pienten tulojen verotuksen keventäminen ja itse asiassa meillä on vattin laskelmat olemassa hallituksen kehyspäätöksistä

tämä vastaus jättää minulle kyllä sellaisen mielikuvan että te ette ota tätä tilannetta riittävän vakavasti koska jos te ottaisitte tämän tilanteen niin vakavasti kuin se pitäisi ottaa ja niin vakavasti kuin oppositio ottaa te valmistelisitte tämän lain vauhdilla

se tarkoittaa yli puolet suurempia leikkauksia lapsilisiin se tarkoittaa kaiken sosiaaliturvan indeksien jäädyttämistä mukaan lukien toimeentulotuki joka koskee kaikista heikko osaisimpia suomalaisia se tarkoittaa yliopistojen määrärahojen leikkaamista ammattikorkeakoulujen määrärahojen leikkaamista se tarkoittaa työttömyysturvaan suurempaa leik kausta se tarkoittaa liikennehankkeista leikkaamista

kaikesta huolimatta vaikka vastauksenne ei meitä tyydytäkään niin haluan kuitenkin toivottaa hallituksen jäsenille kuten kaikille suomalaisille hyvää joulua